euroopan ihmisoikeustuomioistuin on korostanut että yleistä kiinnostusta herättävään keskusteluun puuttumiselle tulee olla painavat perusteet

hallituksen esityksen mukaiset vaalipiirit olisivat nykytilanteeseen verrattuna suhteellisuutta selvästi parantavalla tavalla tasaisemman suuruiset

käsitykset siitä mitä ratifiointi käytännössä merkitsisi maaoikeuksien kannalta ovat menneet ristiin ja asiasta on käyty vilkasta keskustelua

myös lain käyttöönottomenettelyä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi